kun perehtyy tarkemmin kuka saa hyödyn nykyisestä järjestelmästä on helppo olla meidän kanssamme samaa mieltä tässä asiassa

nykyiset rahoitusmallit ovat puutteellisia etenkin siemenvaiheen kasvuyrityksille sillä yksityiseen rahoitukseen perustuva niin sanottu enkelisijoittaminen on maassamme suhteellisen vähäistä johtuen tappioiden rajoittuneesta verovähennysoikeudesta

silti hän kirjoittaa

leikkaamisen taloudellinen hyöty menee yksityisille eläkeyhtiöille

nykyaika ei ole helppoa kenellekään

olemme kuulleet tänään täällä tilastotiedettä euromääriä mutta lähes kaikissa puheissa joita kansanedustajat ovat täällä pitäneet he ovat tuoneet esille mitä on vanhusten hyvä hoito

pidämme sitä myös vääränä signaalina koko sille yrityskentälle jolta toivomme saavamme kasvua aikaiseksi tulevinakin vuosina

perussuomalaiset olisivat tosin oikeudenmukaisuussyistä valmiita korottamaan suurituloisten verotusta selvästi hallitusta enemmän sillä hallituksen solidaarisuusverolla on hyvin minimaalinen vaikutus näiden tosiasialliseen verotaakkaan

tässä tilanteessa takuueläkkeiden pieni korotus olisi ollut oikeudenmukaisempi kuin eläketulovähennys joka jättää pieneläkeläiset huomioimatta

kehyskaudella olisi syytä varautua myös ta loudellisesti luomaan uutta yritystoimintaa vähentämällä yritystoiminnan aloittamiseen ja lopettamiseen liittyvää byrokratiaa

perussuomalaiset ovat valmiita valtiontalouden sopeuttamiseen tuossa aluksi mainitsemallani kaksiportaisella suunnitelmalla jota tässä salissa on kyllä paljon jo esitelty

uuden yritystoiminnan saamiseksi maahamme olisi myös päätöksentekijöiden pystyttävä innovatiivisiin ideoihin itsekin kun niitä niin usein yrittäjiltä ja yrityksiltä vaadimme

olisimme valmiit ulkomaanvelan vähentämiseen mutta tässä on valitettavaa että maamme hallitus toimii juuri toisin päin

toistan

ensimmäinen tonni kuussa verottomana parantaisi pienituloisten asemaa lisäisi ostovoimaa ja auttaisi työvoiman ja työpaikkojen kohtaanto ongelmassa

vanhukset on laitettava etusijalle rahaa asian hoitamiseen on

kun edustaja paatero on vielä paikalla niin totean hänelle yritysverotuksesta sen verran että suomen kilpailutilanne on heikentynyt viime aikoina aika merkittävästi ja nimenomaan sillä tavalla että ruotsalaiset ovat laskeneet yhteisöverokantaa yrityksiltä mutta sitten samaan aikaan he ovat tukkineet kansainvälisten yritysten verokikkailua jolla käytännössä eivät kansainväliset yritykset ole maksaneet ruotsiin veroja

tonnin kuussa ansaitsevat käytännössä maksavat vain kunnallisveroa

tästä kertovat karua kieltään tilastot

arvoisa puhemies

ahvenanmaalaiset ovat ilmoittaneet että he eivät ole tukea hakemassa eivätkä avustuksia pyytämässä vaan auttamassa suomea pääsemään ilmastotavoitteisiin

jäätyään työttömäksi ei välttämättä nostaisikaan työttömyyskorvausta vaan ilmoittautuisi esimerkiksi verottajan nettisivuilla väliaikaiseksi niin kutsutuksi kokeilevaksi yrittäjäksi

lähtökohtaisesti viittaan tuohon äsken käyttämääni puheenvuoroon tämä on hullu ja älytön lakiesitys josta suomelle ei ole mitään hyötyä ei suomalaiselle elinkeinoelämälle ei suomalaisille sähkönkuluttajille vaan kaikki hyöty tästä suomen maksamasta suomalaisten veronmaksajien maksamasta tuesta valuu ruotsin puolelle

kyllä minä suosittelen myöskin suomessa aika nopeisiin toimenpiteisiin ryhtymistä tämän suhteen että suomi pysyisi kilpailukykyisenä

me voisimme laskea kyllä yhteisöveroa yrityksiltä ja samaan aikaan tehdä sitten sen rahoittamiseksi ne ratkaisut että kansainväliset yritykset jotka täällä toimivat eivät voi tällä verosuunnittelulla tai jos ihan suoraan sanotaan veronkierrolla tehdä sitä että ne myöskin toiminnoistaan tulouttavat voitot sitten jonnekin paratiisiyhtiöihin ja jättävät verot suomessa maksamatta

olisi oltava mahdollisuus milloin vain lopettaa yritystoiminta ja palata sosiaaliturvan piiriin tai toisen palvelukseen

arvoisa puhemies ei sitä osta vaan asiat pöydällepano

he jotka olisivat rekisteröityneet kokeilevaksi yrittäjäksi vuoden aikana tekisivät vuoden lopussa tai määräajoin tarkemman selvityksen verottajalle tuloistaan

edustaja

uskon että madaltamalla kynnystä ja poistamalla turhan byrokratian pienyritystoiminnan aloittamiselta valtio voisi merkittävästi parantaa talouttaan säästyneillä sosiaaliturvamaksuilla työttömyyskorvauksilla ja vähentyneellä harmaalla taloudella

edustaja backmanin reaktiosta täytyisi kysyä että oliko edustaja backmanin reaktio esittämäämme verottomaan tonniin tulkittava niin että hänelle ei kelpaa pienituloisten kannustava verohelpotus

ne voivat vähentää sitten suomalaisessa verotuksessa tämän järkyttävän suuren koron ja tällä tavalla saada sellaista veroetua joka ei ole oikeudenmukaista

ratkaisuksi tähän esitänkin sitä että yritykset voisivat vähentää ainoastaan niitä korkoja jotka ovat markkinakorkoja ja markkinakorkojen suuruisia korkoja siitä huolimatta vaikka ne ottaisivat sitten yli markkinakorkojen olevia lainoja

edelleen koko kehyskaudelle olisi mielestämme rakennettava malli jossa ammattiin valmistuvalle yli kuusi kuukautta ilman oman alan työtä olevalle henkilölle suunnitellaan jatkokoulutusmalli

arvoisa puhemies

kun katsotaan pääministerin puhetta minä toivon tietysti pääministeri että vastaatte viennin rahoitukseen ollaanko sille tekemässä jotain pääministerin puheesta olisin nostanut sen että kerroitte puheessanne viisi pointtia

niin kuin monta kertaa tässä salissa on tänä iltana todettukin ongelma on globaali ja ratkaisut siihen ovat globaaleja

hallituspuolueet perustelevat alvn korottamista sillä että ne tekevät ylimääräisen indeksikorotuksen tiettyihin tukiin ja tällä tavalla kompensoisivat alvn korotuksesta aiheutuvia kustannuksia näille ryhmille

mutta nämä indeksikorotukset eivät kuitenkaan koske lapsilisiä ja opintotukea eli lapsiperheillä ja opiskelijoilla hallitus haluaa korotuksen kuitenkin sitten täysimääräisesti maksattaa

se on tietenkin totta

kaikki vaikuttavat ilmastopoliittiset ratkaisut ovat globaaleja jos niillä halutaan olevan vaikuttavuus tehokkuus ja kilpailuneutraalisuus

tässä nyt valtion kustannuksia siirretään sinne kunnille eli tämä ykköspointti ei ole oikein toteutunut

hallituksen päätös jättää tuloverotuksen inflaatiotarkistus tekemättä tässä taloudellisessa tilanteessa ei mielestäni ole oikea ratkaisu

ihan aluksi otan kantaa edustaja myllykosken sanomaan

ensi vuoden talouskasvu lepää lähes täysin kotimaisen kysynnän varassa joten ainakin pieni ja keskituloisille olisi inflaatiotarkistus kannattanut tehdä jo pelkästään talouskasvun tukemiseksi

hän tosin nyt lähti kyllä salista pois mutta ei tässä yhteydessä voi syyttää siirtoyhtiöitä siitä että jotkut siirtoyhtiöt ovat antaneet mennä sähköverkkonsa retuperälle

kela ei voi antaa niitä tietoja kunnille

tässä edustaja tynkkynen omassa puheenvuorossaan kertoi tilanteen siitä kuinka suomi pienenä maana voi vaatia qatarilta toiselta pieneltä maalta päästöleikkauksia jos emme itse niitä toteuta ei oikeastaan millään perusteella

mutta siinä ei ollut tämän asian koko kuva vaan koko kuva on siinä että pitää olla myös potkua vaatia kiinaa ja muita isoja maita tulemaan tähän päästökauppajärjestelmään mukaan ja tekemään tällainen globaali ratkaisu

täytyy tunnustaa ja antaa tunnustusta hallitukselle siitä että se on tämän valiokuntakäsittelyn aikana kuitenkin tullut siitä alkuperäisestä esityksestä kyllä aika paljonkin vastaan

suomi on ottanut sen velkana ulkomailta maksaa siitä koron maksaa joskus sen lainan myöskin takaisin mutta itse tämä lainapääoma on annettu tämän pysyvän tukimekanismin pääomaksi

mutta kun tämä lakiesitys on näiltä olennaisilta osiltaan kuitenkin epäonnistunut niin meidän mielestämme ei riitä se että todetaan että meillä on nyt tässä tiettyjä puutteita tiettyjä vajavaisuuksia jopa virheitä

mutta joka tapauksessa jos tämä asia halutaan ratkaista sitä ei ratkaista suomen ja qatarin välisillä neuvotteluilla tai suomen ja minkään muun pienen maan kanssa

se ei ole menettelytapana oikein että sen jälkeen ruvetaan seuraamaan mitä nämä virheet ja puutteet sitten aiheuttavat vaan pitäisi tehdä kerralla sellainen laki joka olisi toimiva

käytännössä on tilanne se että jos suomi kovin etupainotteisesti näissä asioissa menee meidän kilpailukykymme heikkenee ja sitä kautta myös kansantaloutemme

tässä kuitenkin tämän lain yhteydessä velvoitetaan sähköyhtiöt investoimaan

tämä kantaverkkomääritys on myöskin meidän mielestämme epäonnistunut

päinvastoin suomen pitää rakentaa jonkun verran lisää ydinvoimaa ja uusia se kapasiteetti joka tuotannosta poistuu

kaikki tietävät hyvin että iso britannia saa jäsenmaksuistaan alennusta mutta niin saa moni muukin esimerkiksi sellaiset maat kuin ruotsi ja saksa

mutta suomi ei saa alennusta suomi tyytyy maksajan osaan tyytyy siihen osaan että maksaa vielä toistenkin jäsenmaksut

ministeri niinistö tässä hiukan avasikin joitain tämmöisiä asioita

yksi niistä oli tämä tiivis yhteiskuntarakentaminen jota ohjataan sitten kaavoituksella luvituksella ja asetuksilla ja niinpäin pois sitten oli henkilöautoliikenteen rajoittamista kävelyn pyöräilyn lisäämistä tietysti kun palvelut on keskitetty niin sitten tuolta kauempaa maaseudulta jos joutuu terveyskeskuksessa käymään sen matkan voi tietenkin tehdä hevosella todennäköisesti

tässä edellinen puhuja tiedusteli välikysymyksen tekijöiltä mitä pitäisi tehdä ja mitkä ovat ne seuraukset

yhtä lailla voisi kysyä edelliseltä puhujalta mitä tehdään ja mitkä ovat tämän tekemisen seuraukset

eli tämä on hyvin merkityksellinen asia ja tämä konkretisoituu sillä tavalla kun tämä tavoite on lain tasolla vaikkakin pitkällä välillä että tämä muokkaa yhdyskuntarakennetta ihmisten mahdollisuuksia elää liikkua ja käydä töissä

edustaja kärnälle täytyy sanoa se että kun puhut että mikään liiketoiminta ei saa perustua tukiin niin se on kyllä totta mutta toisaalta valtiovalta kyllä tukitoiminnoillaan ja verotuksella ohjaa tiettyjä liiketoimia toimimaan tietyllä tavalla ja energiapolitiikka varmastikin on yksi niitä aloja joita valtiovalta ohjaa

esittelypuheenvuorossa edustaja jääskeläinen ja ryhmäpuheenvuorossa edustaja saarakkala ovat tuoneet jo tässä salissa ansiokkaasti esille ne vastuut ja niihin liittyvät riskit mitä suomen hallitus on ottanut kriisimaita tukiessaan

jos tämäntyyppisiin toimenpiteisiin tämä johtaa niin kuin tiiviiseen yhteiskuntarakentamiseen tai liikkumisen rajoittamiseen tietyillä välineillä esimerkiksi henkilöautolla niin nämä täytyy kohdentaa sitten pääasiassa pääkaupunkiseudulle

jos rakennetaan

muutetaan se kun he korkeita tukisysteemi itse asiassa yhdessä elinkeinotoimijoitten kanssa ja kun se on saatu valmiiksi ja elinkeinoalalla toimijat ovat investoineet nämä ovat pitkävaikutteisia asioita siellä on miljoonien investoinnit tehty ja kun tämän jälkeen kun nämä on tehty yhtäkkiä ilmoitetaan että nyt romutetaan systeemi niin se ei ole oikein

tämä oli ainut kohta urpilaisen puheessa missä hän viittasi millään tavalla suomen pankkiin mutta tämä vaatimaton toteamus ei riitä selvitykseksi niistä vastuista joita suomen pankin kautta on syntynyt ja syntyy jatkossakin

mutta enemmän minä kannan huolta kuitenkin niin sanotusta maariskistä joka nyt tässä tapauksessa kohdistuu suomeen mutta ylipäänsäkin kokonaisuutena eurooppaan ja se on sellainen riski mitä yritykset laskevat tehdessään investointeja

nämä vastuut ovat kaiken parlamentaarisen päätöksenteon ulkopuolella

siinä tulee jatkossa olemaan semmoisia ongelmia että valtio on sopimuskumppanina epäluotettava ja sitten vaikeutuu jos nyt puhutaan esimerkiksi energia alasta valtion ohjaavuus

ne tekee itsenäinen suomen pankki itse osana euroopan keskuspankkia mutta niistä vastaa eduskunta ja niistä päätöksistä vastaa jokainen suomalainen veronmaksaja

ei se että katsotaan mikä tilanne tällä hetkellä tässä maassa on johon on suunniteltu investointeja tai euroopassa vaan se mitä voi tapahtua jos tämäntyyppisiä sääntelyjä päästörajoituksia tulee lisää kuinka meidän investointimme sitten käy

on kiinnitettävä huomiota euromaiden välisten rahavirtojen ali ja ylijäämien todella rajuun kasvuun kriisin edetessä

tämä riski joka kohdistuu tuleviin sijoituksiin tulee johtamaan kyllä siihen että sitä riskiä sitten investoijat eivät ota

yksityistä pääomaa virtaa pois kriisimaista ja tilalle pumpataan ekpn kautta saksan suomen ja muiden ylijäämämaiden keskuspankkien rahaa

näillä saatavilla suomen pankin pääjohtajan erkki liikasen mukaan on vakuudet mikä sinällänsä on hyvä asia mutta kun täällä suomen pankin saatavat

edustaja sipilälle täytyy sanoa että keskusta oli viime vaalikaudella hallituksessa ja kun saksassa on toiminnassa tämä järjestelmä ja se ei onnistunut suomessa niin oliko tämä nyt sitten teknillinen asia vai pelkästään semmoinen asia että keskustapuolue ja lähinnä ministeri valmisteli tätä asiaa suomessa

siinä samalla kun euroopan keskuspankki pumppaa rahaa kriisimaihin ja kun muittenkin näitten ylijäämävaltioitten saatavat kasvavat ja näitten vakuuksien saaminen on entistä vaikeampaa mitä arvostus on

arvostus käytännössä näitten suomen pankin saatavien vakuuksien arvo koko ajan laskee ja tämä turvaavuus näin ollen myöskin koko ajan laskee

saksan keskuspankin pääjohtaja jens weidmann onkin ilmaissut huolensa siitä kuinka saksa saa rahansa pois jos esimerkiksi kreikka luopuu eurosta ja jättää velkansa maksamatta

virossa on nyt käytössä kuitenkin yritysverojärjestelmä niin että yritys ei maksa yhteisöveroa jos ei nosteta osinkoa tai voittovarat käytetään yritykseen

suomessa ei ole käyty tällaista keskustelua ja ilmeisesti on ajateltu niin että näitä target saatavia joita suomen pankilla on pidetään niin turvattuina ettei tätä keskustelua suomessa ole tarvinnut käydä

mutta täytyy ottaa huomioon se että kun saksa on kuitenkin ylivoimaisesti suurin target saatavien saaja ja saksassa käydään tätä keskustelua niin tämä keskustelu olisi hyvä aloittaa myöskin suomessa

arvoisa puhemies

jos on vielä aikaa on ilmeisesti puoli minuuttia niin luen pari sitaattia erään talouslehden tekstistä

suomen pankki on pannut peliin ylivoimaisesti suurimmat suomen panokset oikeastaan siitä riippumatta laskeeko euromääriä suomen pankin taseesta sellaisenaan vai lasketaanko suomen pankin virallinen osuus koko eurojärjestelmän

novelleihin joissa kyllä aika

edustaja kärnä totesi niin että kyllähän se niin on että loppupelissä kuluttaja aina maksaa

mutta tässä tapauksessa tässä nimenomaisessa tapauksessa kuluttaja maksaa reilusti enemmän kuin oli puhetta koska tätä tukijärjestelmää joka oli rakennettu viime kaudella ja sitä edelliselläkin kaudella on pitkään rakennettu

se on laskettu myös energia alalla toimijoiden kanssa yhdessä ja he ovat luottaneet siihen että tässä valtiolla on tietty tukipotti erilaisille tuotantomalleille

teollisuus on investoinut sen mukaan

nyt kun se yhtäkkiä leikataan pois se on vasta heinäkuun alussa parhaimmillani mutta jo tämän vuoden heinäkuun alussa tullut voimaan ja nyt se leikataan pois niin nämä investoinnit maksaa joku joka tapauksessa ja se on kuluttaja